tätä harkintaa on siis tehty mutta emme me voi lähteä siitä että suomalaisessa yhteiskunnassa saa tehdä mitä hyvänsä erityisesti valtionyhtiöille että maine aina pahenee ja että seuraamuksia ei ole

mutta meillä oli tarkoitus ja tästä me olemme sosialidemokraattien kanssa eri mieltä me halusimme maksimoida työpaikkojen määrän ja siitä syystä johtuen me alensimme työllistämisen verotusta

suomen pitkään esillä pitämät ja tavoitteena olleet vakuudet mahdollisille uusille lainoille ovat jatkossa pakollinen ehto jotta suomi voi harkita osallistumistaan mahdollisiin uusiin ohjelmiin

puhemies

edessämme on yksi tämän hallituskauden merkittävimmistä uudistuksista jolla yhdessä tehtyjen energiaratkaisujen kanssa tulee olemaan mittava positiivinen vaikutus innovaatioihin ja uuden ympäristöteknologiavetoisen talouden rakentumiseen suomessa

arvoisa puhemies

edustajat rajamäki ja lapintie totesivat että tämän vuoden budjetissa jaetaan veronkevennyksiä kun hyvin tiedätte että tämän vuoden budjetissa ei ole tuloveronkevennyksiä

meidän täytyy vain yhdessä uskaltaa ottaa askeleet vaikeakulkuiselle polulle mikä johdattaa meidät taas valoisampaan tulevaisuuteen

kotitalousvähennyksen kautta tuki esimerkiksi ympäristöystävällisempien lämmitysjärjestelmien vaihtamiseen on paremmin tiedossa ja laskettavissa jo remontin suunnitteluvaiheessa

tässä taisi olla tyyppimerkki siitä mistä me kesällä mikkelin torilla puhuimme että politiikassa on liian paljon tahallista väärinymmärrystä

tulevan mekanismin tuomat säännöt ja niiden luoma uhka lainanantajalle menettää pääomaansa velkajärjestelytilanteessa sekä akuutin kriisin hoitaminen

verotus on hyvä väline molempiin

talousviisaat ovat lähes yksimielisesti sitä mieltä että ero eurosta tulisi meille kalliiksi ei vain taloudellisesti vaan myös hyvinvointiyhteiskunnan kannalta ja tietysti myös eurooppalaisen yhteistyön kannalta

eu politiikassa ajamme etenkin uudistuksia jotka parantavat eun taloudellista kilpailukykyä maailmalla sisämarkkinoiden toimintaa ja unionin yleistä tehokkuutta

hallituksen rakenteellisten uudistusten punainen lanka on työ

on myös väitetty että verotuksen progressio pienenisi kun valtion ansiotuloverotus kevenee ja tasaprosentilla perittävän kunnallisveron osuus nousee

tätä logiikkaa ei ole vaikea ymmärtää

mutta se oli sitä aikaa ja kohta katsotaan vaaleissa mistä kukin verotulot kerää

kolmanneksi hallitus käynnistää laajapohjaisen selvityksen sosiaali ja terveydenhuollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista

kun palveluiden järjestämisestä päätetään kunnassa eikä erilaisten palveluiden järjestämistä varten perustetuissa erilaisissa ylikunnallisissa himmeleissä myös kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet paranevat

hoidetaan ongelmat annetaan palvelut mutta niin että ihminen olisi tässä informaatioajassa myös hyvinvointipalvelujen kehittäjä niin kuin monet ovat yksityisten palvelujen kehittäjiä

jos yritykselle jää esimerkiksi lamankin aikana viivan alle enempi rahaa se voi käyttää sitä esimerkiksi ihmisten palkkaamiseen tai sille ei ainakaan tule pakotetta irtisanoa ihmisiä sen takia että rahat loppuvat kun muutenkin kysyntää on vähemmän

hallitus haluaa porkkanoiden ja myös kepin avulla kannustaa työikäisiä ja kykyisiä suomalaisia tekemään nykyistä enemmän tuottavaa työtä

tästä syystä hallitus päätti juuri viime viikolla periaatepäätöksestä jonka tavoitteena on vauhdittaa suomen elinkeinojen uudistumista ja talouden nousua kasvun uusilla kärkialoilla biotaloudessa ja cleantechissä

jokainen on jatkossakin vastuussa omasta taloudenpidostaan mutta etsimme ratkaisuja joissa voisimme yhdessä puuttua huonon taloudenpidon maan toimintaan ja näin välttää nykyisen tilanteen missä yhden ongelmat koituvat kaikkien ongelmiksi

kun keskustan ryhmän puheenjohtaja sanoi että minä väitän tai minä koen että kotona tehtävä työ ei ole arvokasta se on erittäin kova väite ja se on virheellinen väite

puhemies

evmn sijoittajavastuun osalta päätelmiin lisättiin suomen ajamat yhteistoimintalausekkeet jotka mahdollistavat leikkauksen velkojien saatavista määräenemmistöpäätöksellä

yhdessä tämän vuoden puolella tehdyn ruuan arvonlisäveron alennuksen kanssa veroratkaisu on edelleen elvyttävä kokonaisuus ensi vuonna verrattuna tähän vuoteen

pankeille on luotu entistä luotettavampi eurooppalainen valvonta ja pankkikriisien ratkaisuun on luotu vahvat sijoittajavastuuseen perustuvat pelisäännöt

arvoisa puhemies

kunnallisvero on vähennyksien vuoksi erittäin vahvasti progressiivinen

ei minun kantani euhun vaikuttamiseen ole muuttunut mutta minulla henkilökohtaisesti ja kollegoillani täällä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä miten tämä kohtelisi suomea

kolmanneksi keskimääräisiä työuria pidennetään kahdella vuodella

jotkut ovat ilmoittaneet vastustavansa vihreää verouudistusta

verotuottoa lisäävät talouskasvun ohella muun muassa jo päätetyt tänä ja ensi vuonna voimaan tulevat arvonlisä ja energiaverojen korotukset sekä virvoitusjuoma ja makeisvero

toiseksi kriisi on tuonut aivan uudenlaisen vaihteen eun kehittämiseen

täällä on nyt viime päivien aikana aika paljon tästäkin teemasta puhuttu

tämä on semmoinen asia joka minua jäi askarruttamaan

oikein tai ei näin se menee

aiemminkin euromaiden tiukinta linjaa vetänyt suomi on nyt väliaikaiseen vakausvälineeseen esittämiemme vakuusehtojen jälkeen yhä tiukempi

vaihtoehto tälle työlinjalle on verotuksen voimakas kiristyminen palvelujen ja tulonsiirtojen leikkaaminen sekä julkisen sektorin velkaantuminen

jos me vain olemme sitä mieltä että ei kannata euroopassa tehdä mitään kunhan vain rikotaan lisää niin silloin me tiedämme että suomi velkaantuu vielä nykyistä nähtyä huomattavasti lujempaa tahtia

jatkossa vähennystä voi käyttää entistäkin enemmän siivous hoiva ja remonttipalvelujen hankkimiseen

en minä tästä tilanteesta tykkää että markkinat käyttäytyvät joskus jopa irrationaalisesti mutta heidän kanssaan kun ei voi neuvotella silloin pitää vaan kantaa siitä huolta mihin voi itse vaikuttaa

syy ja peruste on käytännössä se että yleensä reaalivakuuksia tai ensisijaisuuksia annetaan vain multilateraaleille luotottajille mutta se käytännön syy on se että valtaosa todennäköisesti valtaosa yksittäisistä investoijista yksittäisistä luotonantajista on tehnyt lainaehtoihinsa sopimuksen että mikäli kreikan valtio antaa jollekulle toiselle luotottajalle etuoikeudellisen aseman lainat joko lankeavat maksuun välittömästi tai heille kuuluu sama reaalivakuus tai etuoikeutettu asema

jos me olisimme levittäneet kädet että ei hoideta antaa kaikkien kaatua antaa pankkien kaatua antaa valtioitten kaatua niin sitten me sopassa olisimme

aivan yhtä lailla hallitus on päättänyt valtakunnallistaa vuokra ja asumisoikeusasuntojen käynnistysavustuksen kun se tällä hetkellä on vain pääkaupunkiseudulla eli toivomme että tämä virkistää osittain vuokra ja asumisoikeusasuntojen rakentamista eri puolilla maata

eli minä toivoisin että vaikka meillä on erilaisia mielipiteitä niin ei syötettäisi kansalaisille tahallaan vääriä ajatuksia

kuten tuossa olen useampaan kertaan todennut menoleikkauksia ei saada riittävässä mittakaavassa tehtyä ellei niitä tee niin kuin me olemme nyt tehneet

työuria pidennetään alkupäästä muun muassa muuttamalla opintotuen rakennetta uudistamalla korkeakoulujen rahoituskannusteita opiskelijavalintaa ja tavoitteellisia valmistumisaikoja koskevia säännöksiä purkamalla hakijasumaa sekä pidentämällä oppivelvollisuutta

päivä toukokuuta jos se ei saa sitä lainaa mikä sillä erääntyy yleinen arvio on se että se olisi suomalaisille työpaikoille ja suomalaisille ihmisille suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle tuhoisampi kuin tämä toinen vaihtoehto